eduskunnan seuraavaan täysistuntoon tiistaina yhdeksästoista viidettä

monta kertaa heillä ei ole mitään oikeutta velvollisuuksia kyllä

sitten perheiden avohuollon tukipalveluiden riittämättömyys ja viivästyminen aiheuttaa myöhemmin ongelmia tukea tarvitsevissa perheissä

on selkeästi nähtävissä että erityisesti uusilla toimialoilla syntyy entistä vähemmän työpaikkoja suomeen vaikka yritykset menestyisivätkin kohtalaisesti

kaksituhattaviisitoista kello neljätoista

ihan hyvä että tätä debattia saadaan käydä ja kuunnella toisten mielipiteitä

isot tuotantolaitokset ovat pitkälle automatisoituja ja peliteollisuus hyödyntää olemassa olevaa infraa luodessaan innovaatioitaan

olisi erittäin tärkeätä että tähän ennaltaehkäisyyn satsattaisiin annettaisiin sitä kotipalvelua neuvolasta lähtien perheille niin ei jouduttaisi niitä huostaanottoja tekemään

haluaisin todeta kun katson tätä eduskuntasalia että meistäkin on tullut aika viisaita vaikka emme ole aikanamme saaneet varhaiskasvatusta päiväkodissa

eli haluaisin sanoa että varhaiskasvatus ja myös myöhempi kasvatus ennen kaikkea kuuluu vanhemmille aikuiselle

kodissa pitäisi vanhempien opettaa kuinka lapsi kohtaa toisen ja samoin koulussa pitäisi käydä avointa keskustelua että ketään ei saa kiusata kaikkien lapsien pitäisi olla tasavertaisia

monilla aloilla eun vapaa liikkuvuus on tuonut harmaan talouden lieveilmiöineen kotimaisten yritysten tappajaksi

mutta jos katsotaan lapsen silmin niin täällä on puhuttu vain varhaiskasvatuksesta ja jos ajatellaan lasta niin hän haluaa leikkiä on se kotona tai päiväkodeissa leikkiä olla yhdessä ja sitten tehdä kaikkea mukavaa liikkua pelata ja näin

aidosti suomalainen rakennus tai kuljetusyritys ei pärjää kilpailussa

kyllä meidän jäsenmaiden pitäisi tehdä kaikkemme että me voisimme tällaisissa asioissa päättää kilpailutetaanko vai ei

monet lapset joutuvat kärsimään näistä vuosikausia joutuvat hylätyiksi ja eristetyiksi ja myös monet ongelmat tulevat vuosien varsille ja nämä saattavat kestää monta vuotta ehkä kymmeniä vuosia

niin kuin täällä monet ovat sanoneet raskasta tukkiliikennettä kuljetetaan tänä päivänä kumipyörillä ja pitäisi kyllä tehdä kaikki voitava että tämä asia korjaannutettaisiin

verot ovat vain yksi riesa kokonaiskustannukset ratkaisevat

lapsi oppii tutkimalla ja kyselemällä keskustelemalla ja kaikella

olen sitä tutkinut ja jättänyt myös toimenpidealoitteen ja tätä lyhyesti käsittelen

suomi on kallis maa ja tänne syntyvä uusi teollisuus on toivottavasti lähtökohtaisesti tehnyt valintansa korkean osaamisen turvallisuuden ja korkean työmoraalin pohjalta jotka nuokin arvot taitavat olla pian mennyttä

kaiken tarkoituksena on ovat lapset kotona tai päiväkodeissa että meidän lapset osaavat olla toisten kanssa ja tähän yhteiskuntaan sopeutua

kaikkien jotka tuolla eun päässä nyt ovat pitäisi tällaiset tyrmäykset tyrmätä kohta mitä tuolta eun tasolta on tämän asian merkeissä kuultu

yhteiskunnallinen rappiotila leviää ellei hallitus pysty olemaan vahva ja onnistumaan oleellisimmissa tehtävissä

sisäilman eri altisteet voivat aiheuttaa monia sairauksia ja oireita

arvoisa puhemies

kosteusvaurioihin liitettyjä sairauksia ja ongelmia ovat hengitystiesairaudet allergiat pahoinvointi oksennukset päänsäryt väsymykset ynnä muut

kansalaisaloite koskien päivystysasetuksen muuttamista synnytysten osalta on hyvin perusteltu ja huoli tärkeästä asiasta ymmärrettävä

arvoisa puhemies

olen myös sitä mieltä että elvytystä pitää saada aikaan julkisellakin rahalla muutoin yhä useampi ihminen putoaa alas kuoppaan josta on vaikea nousta ja samalla suomi velkaantuu entisestään

varsinkin ensisynnyttäjä on usein epävarma uudessa elämänkokemuksessa ja jos synnytyssairaala on hyvinkin kaukana pelko siitä ehtiikö sinne synnyttämään on ihan luonnollista

sairastumisen tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varhainen puuttuminen tilanteeseen ovat edellytyksiä sairauden pahenemisen ehkäisemiseksi

kenenkään ei pidä joutua synnyttämään taksissa tai yleensäkään ilman asianosaavaa apua

esimerkiksi sairastuneen putoaminen työelämästä tai nuoren syrjäytyminen maksavat yhteiskunnalle valtavasti

no mainittiin että matkasynnytysten määrä on kasvanut mutta niihin liittyviin asioihin ei ole tullut kanteluita esimerkiksi että mitään suurta riskiä siinä ei kuulemma ole ollut

arvoisa puhemies

aikuiskoulutustuen muutoksilla on varmasti positiivisia vaikutuksia pääasiassa työntekijöiden haluun ja tarpeeseen kouluttautua työn lomassa tai hetkeksi siitä irtautuen

aloitteen laatimisen jälkeen muutetussa asetuksessa säädetään mahdollisuudesta myöntää hakemuksesta lupa poiketa tuhannen synnytyksen vuosimäärän vaatimuksesta mikäli palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää

haluan myös antaa kiitoksen siitä että tämä puolison tuloihin perustuva tarveharkinta on poistettu työmarkkinatuesta ja niin kuin täällä monet ovat sanoneet se on kohdistunut monta kertaa juuri pienituloisiin naisiimme

sosiaaliturva ei siis myöskään tunnista sisäilmasta sairastuneiden erityistarpeita kuten vähemmän oireilua aiheuttavaan asumistilaan muuttamisen synnyttämiä ylimääräisiä kuluja

koska aika rientää niin yhteenvetona totean lopuksi että olen jättänyt tästä toimenpidealoitteen ja toivoisin että sitä käsiteltäisiin laajasti

on ensinnä todettava että kehitysapupolitiikka on myös ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja sitä pitäisi korostaa että suomen valtion pitäisi myös muitten valtioiden kanssa lähteä siitä että saadaan nämä maat demokratiaan

mutta ihan lyhyesti

pieniä puutteita tänne jäi tietysti olemaan mutta niin kuin monta kertaa sanoin tämä on askel parempaan suuntaan ja toivottavasti tässä sitten näitä edellä mainittuja epäkohtia saamme tulevaisuudessa korjattua

toivonkin että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ympäristöherkkyyden luokittelemiseksi oireilun sijasta sairaudeksi ja ympäristöherkkyyssairauksien sairauskoodien määrittelemiseksi sekä ryhtyy toimenpiteisiin lisätäkseen terveydenhuollon ajanmukaista koulutusta ympäristöherkkyyksien hoitoon

niin kuin täällä talousvaliokunnan mietinnössä mainitaan tähän sitran toimintaan on tämä epävarmuus myös heijastunut

on tärkeää että riskisynnytykset ennakoidaan

arvoisa puhemies

pidämme suomalaista koulutusjärjestelmää edelleen maailman huippuna mutta kun tätä lakiesitystä seuraa vaikka en ole valiokunnassa ollutkaan niin kyllä täältä puuttuu se yhdenvertaisuus ja tasa arvoisuus mistä täällä eduskunnassakin on käyty keskustelua

mutta kiitos on silloin aina paikallaan kun se on tarpeellista

tällä turvataan opiskelijalle täyden aikuiskoulutustuen saaminen mikäli palkkatulot jäävät suojaosaa matalammiksi

kuten edustaja kärnä mainitsi nämä uudet teemat ovat ekologinen kestävyys ja elinvoimainen ihminen jolla teemalla kannustetaan suomalaisia ihmisiä ottamaan huomioon toinen ihminen ja yleensäkin hyvinvointi

synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava valmius niin kiireellisiin hätätapauksiin kuin ennalta tiedettyihinkin ongelmiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ammattitaitoisen henkilökunnan avulla pystytään välttämään komplikaatiot

ja kun säästöt ovat näin mittavia niin tämä ei voi kohdistua yksistään hallintoon

jos ajatellaan ihmisen tasavertaista kohtelua niin olen sitä mieltä että on kysymyksessä ammattimainen tai yksityinen liikenne niin kyllä lain pitää sitä koskea samalla tavalla

aivan hyvin mitä valiokunta on katsonut toimintakertomuksessa tulisi olla kuvausta siitä minkälaisella menettelyllä valittuihin aiheisiin yleensäkin päädytään ja myös on tärkeätä se että kun erilaisia projekteja tehdään jos ne onnistuvat niin analysoidaan millä perusteella ne ovat onnistuneet ja sitten taas jos tulee näitä epäonnistumisia pitää myös miettiä ja tarkastella mikä on ollut vikana kuten varmaan on näin käynytkin joskus

se on myös pitkäjänteisyyttä

mutta ihan oikein mihinkä nyt on ministerikin puuttunut on se että kohdemaita on vähemmän ja että niitä tuloksia saataisiin enemmän

yrittäjän tulee keskeyttää yritystoimintansa tai vähentää yritystoimintaa niin paljon että yritystoiminnasta saatavat ansiotulot vähenevät vähintään kolmanneksella

sekin on tietysti taas demokratiaa että neljän vuoden päästä entistä enemmän tulee perussuomalaisia ja taas joudumme ryhmähuonetta laajentamaan

kun täällä keskustelussa kävi myös ilmi että ei ole poliisilla resursseja valvoa tämmöistä vesiliikennettä niin ainakin minulle lainsäätäjänä on opetettu niin että aina kun hallituksen esitys on niin pitää hyvin tarkoin tietää mihinkä se johtaa

tämä tarkoittaa sitä että näitä harvennuksia tulee lukioissa ja ammatillisissa koulutuskeskuksissa

mutta itse asiaan

jos pienyrittäjä esimerkiksi yksinyrittäjä osittain keskeyttää yritystoimintansa koulutuksessaoloajaksi hänellä käytännössä tulot ovat hyvin pienet jos ollenkaan

pidempien välimatkojen alueella ongelmaksi muodostuu että lähdetään sairaalaan liian aikaisin ja joudutaankin sitten viettämään pitkiä aikoja sairaalassa tai sen lähistöllä ja usein perheelle näistä saattaa tulla suuriakin kustannuksia

yhteen asiaan haluaisin puuttua

nyt ihan uutena mitä varmaan on mietitty meistä jo muutama ehkä tämän vuoden toukokuulla aloitti tämän talouspoliittisen johtamiskurssin eli tätä sitran piirissä on varmaan pohdittu ja näin se nyt sitten tänä vuonna alkaa

tiedämme että tänäkin keväänä monet ajattelevat että mihin kouluun menisi

kun täällä hallituksen esityksen perusteluissa on että promillerajan laskun puolesta on esitetty että se antaisi selkeän viestin että alkoholi ja vesiliikenne eivät kuulu yhteen niin kyllä tämä nyt ristiriitaista on

mitenkään palkansaajien asemaa kadehtimatta olisi toivonut tässä kohtaa myös pienyrittäjien huomioimista tasapuolisesti aikuiskoulutustuen osalta

arvoisa puhemies

ja niin kuin äskeinenkin puheenkäyttäjä sanoi niin tämä huumausaineiden nollaraja ei tosiaan koske vesiliikennettä

toivon kyllä että kun tätä lakivaliokunnassa käsitellään niin käytäisiin syvällistä keskustelua promillerajasta ja myös näistä huumausaineista että tästä todella tulisi kunnollinen laki ja jos tätä ei voitaisi muuttaa niin on parempi että hallitus vetäisi tämänkin lain pois ja miettisi loppuun saakka mitä tällä todella tarkoitetaan

eli ainakin minun oikeustajuni mukaan se tarkoittaa sitä että mikään ääni ei mene hukkaan

täällä on paljon puhuttu tänä päivänä vertauksista en tiedä mistä se johtuu ja minulle tuli myös mieleen että te hallituspuolueen edustajat kannatte vastuuta kuten hölmöläiset jotka kantoivat valoa säkillä tupaansa

arvoisa puhemies

sitten kun monet lapset kokevat tämän turvattomana että heidän pitäisi lähteä kodista niin hehän jäävät sinne kotiin ja kyllä tästä ymmärtäisin tulee syrjäytyneitä eivätkä he saa yhdenvertaisesti opetusta vaikka sitä me varmaan kaikki täällä haluamme

täällä valiokuntakin on lausunut että valiokunta ei pidä tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena säätää terveydenhuoltolaissa yhden erikoisalan päivystyksen järjestämisestä kuten kansalaisaloitteessa esitetään

ja hyvät edustajat kyllä tämä tietokoneaika niin on mennyt eteenpäin että ei siinä viikkotolkkua mene kun saadaan läpi menevien ehdokkaiden lopullinen määrä

hallitus ei suinkaan rokota vaan suorastaan moukaroi mitä tulee esimerkiksi pienyrittäjiin nostamalla energia ja polttoaineverotusta

uskon että kukaan ei näitä leikkauksia haluaisi tehdä mutta minä puhun näin ihan lapsen kannalta mitenkä se vaikuttaa nyt lapseen jolleka pitäisi turvata mahdollisuus hyvän elämän alkuun

tuli mieleen että me perussuomalaiset olemme alusta lähtien olleet sitä mieltä että tämä on ollut väärä asia että jo perussopimus sanoo että jokainen kantaa oman vastuunsa

vaikka huoli tästä asiasta on ymmärrettävä pitää myös muistaa että meillä on vihdoin tulossa käsillä iso sosiaali ja terveydenhuollon uudistus jossa tarkastellaan varmasti tasapuolisesti myös synnytyspäivystyksen saatavuutta koko

yksinkertainen kysymys

miten nämä prosenttiluvut saadaan nostettua

toinen asia

mutta me perussuomalaiset olimme ennen tätä samaa mieltä kuin me olemme tänäkin päivänä eli tämä edellä mainittu esitys pitäisi nyt hyväksyä

arvoisa puhemies

on wto ja kaupan vapauttaminen mutta tämän seurauksena on tullut myös osin rakenteellista lamaa ja työttömyyttä

ja juuri äsken saadun tiedon mukaan on valtiosihteeri sailas maininnut seuraavaa

palkkaa edes haaveksivastosta edusti henriksson maassa

nyt kun puhutte tästä palon sammuttamisesta ja seuraavaksi espanja niin mitä aiotte silloin tehdä että annetaanko taas lisää rahaa ettei palo ylety muualle

onko mahdollista että voidaan synnyttää tämmöisiä kahdenkeskisiä yhteistyösopimuksia esimerkiksi uusien teknologioiden viemiseen tai tällaiseen onko tämä täysin pois suljettu

ja meillä ei ole armeijaa tekemässä tätä varjobudjettia niin kuin on hallitusryhmillä

tuntuu että palo on jo täällä suomineidon perustuksissa

arvoisa puhemies

käytännössähän tämä esitys tarkoittaa että turpeen verotustaso säilyy nykyisellään koska tämä säädetty veronkorotus ei toteutuisikaan

voisi sanoa että tätä nyt kumottavaksi esitettävää asetusta säädettäessä on ollut joko asiaa ymmärtämätön ministeri tai erittäin hyvät lobbarit tai molempia

esimerkiksi tänä vuonna turvetuotannon tarvemäärää ei kyetty nostamaan kun oli sateita ja muuten ilmastosta riippuvia tekijöitä ja tiedämme että poukkoilevan verotuksen takia kilpailukyky turpeen kannalta ei ole mennyt eteenpäin

mutta kaikesta tästä huolimatta meillä on liian paljon mielenterveyspotilaita huostaan otettuja lapsia vajaakuntoisia työttömiä näitä maan hiljaisia joille tosiaan pitää tehdä jotain tulevina vuosina

mutta kun arvoisa ministeri on paikalla niin minä haluaisin että te ottaisitte tämän lastensuojelun aivan uusiin uomiin eli tarkoitan sillä sitä että lapsi otettaisiin kokonaisvaltaiseen käsittelyyn yhdessä perheen kanssa ja pystyttäisiin entistä enemmän tekemään tätä avopalvelutyötä ja ennalta ehkäisevää työtä joka tarkoittaa sitä että perhe kokonaisuudessaan otetaan huomioon jo neuvolasta lähtien ja sieltä alemmilta luokilta koska tämä lastensuojelu on hyvin semmoista hienotunteista ja siinä pitää olla todella ammattitaitoista työntekijää ja sitä ihmispsykologia joka pystyy ottamaan tämän tilanteen haltuunsa

mutta jos saataisiin semmoista pitkäjänteisyyttä kehitysapupolitiikkaan niin meidän pitäisi yhteisesti päättää mihinkä maihin annetaan mitkä ovat ne kohteet ja kuinka paljon

matkan varrella tulee varmaan monia kysymyksiä

minä toivoisin hallitukselta että se kertoisi mitkä ovat tulevaisuudennäkymät saksa puhuu että keskitytään entistä enemmän brysselin valtaan mitkä ovat näkemykset eurobondista sen myötä mennään liittovaltioon ja sen myötä siihen että me jonain päivänä keskustelemme yhteisestä sosiaali energia eläkepolitiikasta

nyt sitten turpeellakin on jos jonkinlaisia maksuja